nyt sitä hiukan laajennetaan niin että päästään myöskin muista pääomatuloista kuin luovutusvoitoista rajoitetusti vähentämään näitä luovutustappioita

lisäksi turveteollisuusalan toimijat ovat julkisesti ilmoittaneet etteivät ne hanki hallintaansa turvetuotantoa varten ojittamattomia luonnontilaisia soita

yrittäjävähennystä tässä kaivataan

arvoisa puhemies

edellinen hallitushan otti huomioon ainoastaan osakeyhtiöitten tuloverotuksen ei muita yritysmuotoja joita on sentään puolet koko yrityskentästä

nyt voinen käyttää perustuslain mukaista puheoikeuttani rauhassa koska puheenvuoro on pyydetty nyt salissa ja vieläpä tämän oikean asian kohdalla

turpeella on tukipolttoaineena merkittävä rooli sähkön ja lämmön tuotannossa sillä valtaosa puuta käyttävistä voimalaitoksista tarvitsee turvetta tukipolttoaineena

vesivarantojen lisäksi suomesta löytyy myös korkeatasoista vesiosaamista

ja ihan sanoisin tässä että luulisi että tämä esitys nyt miellyttäisi erityisesti sosialidemokraatteja kun solidaarisuusveron alaa laajennettiin siitä mitä te sääditte ja pääomatuloveroa korotettiin

edellinenkin oli pyydetty salissa mutta hätiköiden suullisella kyselytunnilla

hallituksen kausi on edennyt puoliväliin ja yhä selvemmäksi on käynyt että hallitusohjelman talouskirjaukset ovat hyvin kaukana toteutumisesta eikä lisäbudjetti tuo tilanteeseen valoa

puhuin täällä de minimis sääntelyn soveltamisesta metsävähennykseen ja yhteismetsän verokantaeroon suhteessa pääomatulon verokantaan

turvetuotannon toimintaedellytyksiä ei saa heikentää

turpeen käyttöedellytykset on turvattava sillä turpeella on merkittävä aluepoliittinen työllistävä ja energiahuollon varmuutta lisäävä vaikutus

tämän vuodatuksen tarkoituksena oli lopuksi esittää toivomus että hallitus nyt tulisi järkiinsä ja luopuisi tästä osuuskunnan jäsenen veronkiristyksen jatkovalmistelusta

hallituksen toimet talouskasvun vauhdittamiseksi ovat yhden kortin varassa

yhteisöverolaskun kuvitellaan tuovan investointiaallon

globaaleilla markkinoilla investoinnit suunnataan sinne missä on kasvua ja kysyntää

eun komissio ei saatujen kokemuksien mukaan yhdessä vuodessa ole ehtinyt selvittää kantaansa juuri mihinkään suomen kysymään asiaan ja tässäkin epäilen aikataulun pettävän

vaikka yhteisöveron laskun myötä suomen asema kansainvälisessä verokilpailussa paranee suomea investointikohteena rasittavat kilpailijamaita suuremmat kustannukset

eun komissio löytää myös yleensä valtion tukea ja jollei se löydä valtion tukea heti niin se löytää ainakin paljon kysymyksiä joita kysytään eri vaiheissa

tätä tavoitetta tukee osaltaan uusi pienpuun energiatuki

hallituksen lanseeraamaa yhteisö ja osinkoverouudistusta on julkisuudessa käsitelty ikään kuin olisi kysymys yritysten kustannusten alentamisesta

metsähakkeen käytön lisääminen energiantuotannossa onkin hyvä esimerkki siitä miten luonnonvarojamme voidaan hyödyntää kestävästi

pelkään että metsävähennys voi kaiken kaikkiaankin olla vaarassa siitä huolimatta että se on luonnollinen vähennys ja puuston hankintamenon vähentämistä ja osa suomen yleistä verojärjestelmää sillä tavalla

laajemmasta näkökulmasta katsoen voidaan todeta että uusiutuvan energian paketti kokonaisuudessaan on esimerkillinen osoitus luonnonvarojemme kestävästä käytöstä

kysymys on kuitenkin voitonjaon verotuksen keventämisestä osakeyhtiön tuloveron alentamisesta ja sitten toiseksi osinkoverotuksen keventämisestä listaamattomissa osakeyhtiöissä mikä merkitsee sitä että rahojen poisottaminen yrityksestä osinkojen jakamisena helpottuu

olen mieltymyksellä havainnut että puhemies on melko avarasti tulkinnut tätä esityslistan kohtaa ja sallinut keskustelun myös suurpetopolitiikasta enkä malttanut olla pyytämättä puheenvuoroa

sitten haluan sanoa pari sanaa muitten yritysmuotojen kuin yhteisöjen huomioon ottamisesta näissä verotusta keventävissä järjestelyissä

kyllähän suomessa ollaan siinä vaiheessa että esimerkiksi susipolitiikasta pitäisi käydä oikein kunnon keskustelu täällä eduskunnassa esimerkiksi keskustelualoitteen pohjalta

arvoisa puhemies

kasvi ja eläinperäisiä biomassoja voidaan jalostaa nestemäisiksi polttoaineiksi ja niitä voidaan myös prosessoida biokaasuksi

peltobiomassan tuotantoa on mahdollista lisätä

kommentoin tässä ensiksi näitä ed

toki tiedän sen että työtulovähennys koskee kyllä yritystulon ansiotulo osuutta mutta nimenomaan pääomatulon verokannan korotus on varsin ankara ja se kourii myös monia yksityisiä liikkeen ja ammatinharjoittajia henkilöyhtiöitten ja kommandiittiyhtiöitten osakkaita maa ja metsätalouden harjoittajia

esimerkiksi varsinais suomessa poliisi on tulkinnut aika suppeasti tämän pykälän soveltamismahdollisuuksia selvissä vaara ja vahinkotilanteissa

on hyvä että ollaan lapsiperheiden asialla ja tämä tietysti että verotukseen palautettaisiin nämä lapsiin liittyvät vähennykset meillähän oli käytössä kunnallisverotuksen lapsivähennyksen lisäksi myös valtionverotuksessa lapsenhoitovähennys olisi tämmöistä hyvää yleistä hedelmällisyyden edistämispolitiikkaa

biodieselin biokaasun ja bioetanolin valmistusta tulee edistää

bioenergiasektorin tulevaisuuden kannalta on tärkeää että energiantuotannossa käytettäviä teknologioita pystytään kehittämään siten että raaka aineet saadaan hyödynnetyksi entistä tehokkaammin

en halua tietysti poliisia syyllistää mutta kyllä tuon poliisilainkin pykälän kautta voitaisiin helpottaa ihmisten oloa esimerkiksi varsinais suomessa

tuohon ed

mielestäni hallituksen pitäisi valmistella esitys jossa myös nämä pienyrittäjien tyypilliset yrittämismuodot otettaisiin huomioon ja ne saisivat oman ansaitsemansa veronkevennyksen

niillä alueilla susi on selvästi vuosien ajan ollut ainakin suurta pelkoa aiheuttava tekijä

biomassasta voidaan tuottaa kuituja ja kemiallisia yhdisteitä

näitä kolmea yrittäjäryhmää koskee muiden ansiotulonsaajien tavoin myös ansiotulon veroasteikkojen jäädyttäminen siis inflaatioon ja ansiotasokehitykseen liittyvien asteikkokevennysten tekemättä jättäminen

pidän hyvin surullisena sitä että tilattujen sanoma ja aikakauslehtien eu jäsenyysneuvotteluissa vaivalla sovittu nollaverokanta menetetään nyt lopullisesti

biopohjaisten materiaalien käyttäminen voi luoda uusia mahdollisuuksia etenkin metsäteollisuudelle joka tarvitsee kipeästi uusia innovaatioita perinteisen paperi ja kartonkiliiketoiminnan oheen

tähän löytyy hyvä tekninen malli osinkoverotuksesta ja sehän on ollut täällä jo salikeskusteluissa aikaisemminkin esillä

silloin keskusteltiin siitä voitaisiinko siirtyä tämmöiseen malliin että puolisoitten tulot jaettaisiin kahtia ja puoliskot pantaisiin sitten progressiiviselle tuloveroasteikolle

mielestäni suorat tuet lapsilisät johtavat kuitenkin oikeudenmukaisempaan politiikkaan kun ne pidetään määrältään ajan tasalla ja kohdistetaan sitten hyvin useampilapsisiin perheisiin

mutta nimenomaan sak tyrmäsi sen johtuen siitä että työntekijäperheissä on useimmiten niin kuin lähimpänä suhteellisesti nämä tulot toisiaan puolisoilla ja katsoi että se ei ollut sen takia sakn jäsenkunnan edun mukainen ratkaisu

ainoaksi mahdollisuudeksi jää hylätä tämä hallituksen esitys ja se on keskustan kanta joka täällä on tullut esitetyksi ja josta huomenna äänestetään

biomassasta valmistettavat tuotteet ja bioteknologiset innovaatiot tarjoavat mahdollisuuden uudenlaiselle yritystoiminnalle

biomassan tuotantoa on mahdollista lisätä kestävästi ja sillä voidaan myös korvata energiantuotannossa fossiilisia tuontipolttoaineita

siinähän ed

runsaita luonnonvaroja hyödyntämällä voidaan luoda uutta innovatiivista yritystoimintaa joka tuo mukanaan myös uusia työpaikkoja ja luo samalla hyvinvointia koko maahan

sasi on kuitenkin hiukan eri mieltä teidän kanssanne

arvoisa puhemies

no ehkä käytän toisen puheenvuoron sitten näistä muista asioista

toivoisin että tähänkin yritystoiminnan innostamistapaan vielä voitaisiin mennä aivan lähiaikoina

kaikkea voi esittää koska hallituksen huhtikuussa päättämä osinkoverouudistus merkitsee sitä että vaikkei ole lainkaan osakaskohtaista nettovarallisuutta niin silti osinkotulo käsitellään pääomatulona

arvoisa puhemies

te ministeri orpo lupasitte jatkaa työtänne noiden maidon eu korvausten hyväksi ja kannustan teitä siihen koska tilannehan on nyt suorastaan nolo kun baltian maat jo saivat ja suomi kylmästi sivuutettiin

erityisessä vaarassa on paikallinen uutistuotanto jota mikään muu media ei korvaa

pohjoisen tuen alueella maidolle jo maksetaan mitä maksetaan mutta etelässä ei näistä korvauksista ole tietoakaan ja ne pitäisi nyt sitten jos ne litratukena aiotaan maksaa maksaa viimeistään joulukuun tuotannolle

edustaja ruohonen lernerin lakialoite on kannatettava vaikka se onkin myöhäsyntyinen eikä sellaisenaan kovin innovatiivinen

sekin on vasta lähdössä sinne komissioon ja tuottajapiireistä kuulin tänään että se maksettaisiin ilmeisesti de minimis tukena ja maksaminen siirtyisi tuonne ensi syksyyn aikaisintaan

energiatodistuksen hankkiminen on pakollinen ja kallis rasite

olisi mielenkiintoista tietää mistä tämä tilattujen sanoma ja aikakauslehtien arvonlisävero siellä säätytalolla keksittiin

se tuli poliittiselta tasolta ja jos suomessa olisi tutkivaa journalismia niin tässä olisi mielenkiintoinen selvitysaihe

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

energiatodistuslakia tulisi muuttaa siten että energiatodistuksessa ilmoitettaisiin laskennallisen luvun lisäksi myös energian todellinen kulutus

rahoituksen riittämättömyys voi käytännössä tarkoittaa sitä että nelikaistatietä jatketaan vain maskuun eikä siis nousiaisiin asti ja että suunnitelmissa olevia ohituskaistoja ja eritasoliittymiä joudutaan lykkäämään hamaan tulevaisuuteen

tämä ei ole hyökkäys vaan tarkoitus on käydä analyyttistä keskustelua ja olen sitä mieltä että tämä on sellainen asia josta sitä kannattaa käydä

minulla ei ole sinänsä sitä vastaan että tehdään tämäkin uudistus mutta kyllä tarvitaan paljon muuta että talouselämä saadaan käyntiin enkä usko että tämä ratkaisu sinänsä näitä investointeja edistää

kyllä siinä nyt silloin tarvitaan jo ihan toisenlaisia kannusteita kuin pelkästään nämä veronkevennykset

arvoisa puhemies

lakialoitteeni koskee kahta asiaa

sotainvalidien pitkäaikaisen laitoshoidon korvattavuutta ja kuntien sotainvalideille järjestämien sosiaali ja terveydenhuollon avopalvelujen korvattavuutta

sotainvalidien luonnollisen poistuman myötä sotainvalidien hoito ja kuntoutuslaitoksista vapautuu hoitopaikkoja

arvoisa puhemies

korvattavien palveluiden piiriin kuuluvat erilaiset tukipalvelut kuten ateria siivous ja kuljetuspalvelut sekä omaishoidon tuen ja avosairaanhoidon kustannukset

kunnallisten avopalvelujen korvattavuuden laajentaminen koskemaan kaikkia sotainvalideja on mahdollista toteuttaa vaiheittain nopealla aikataululla sotainvalidien poistuman tuomilla säästöillä

arvoisa puhemies

edustaja tiilikaisen ja edustaja elomaan aloitteet ovat käytännössä samansisältöisiä ja erittäin kannatettavia

lainsäädännöllä tulee velvoittaa pankit antamaan asiakkailleen verkkopankkitunnukset ja maksuhäiriömerkintä ei ole asiallinen syy näitten verkkopankkitunnusten epäämiselle

arvoisa puhemies

tuo ajatus että sotaveteraanit

tööttäämään aloitettiin

minulle hyvin että vastedes vain keskitti sotainvalidien kysymyksiin mutta

jotain ikävää